arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oli erittäin tarpeellista että koko vaalirahoituskeskustelu aloitettiin niin sanotusti puhtaalta pöydältä

tämä ei kuitenkaan voinut kenellekään tulla yllätyksenä sillä jo ennen juhannusta tauolle lähtiessämme oli varoitus siitä että tukipaketti tullee päätettäväksi vielä kesän aikana

latasimme kaikki varmaan suuret odotukset tähän todeten että lauri tarasti ryhmän vetäjänä on varmaan mitä parhain kokoamaan yhteen eri puolueiden esitykset

ja sen jatkosta tässä on tällä hetkellä kyse

nyt tämän päivän keskustelua seuratessa tuntuu siltä että yritetään ohjata keskustelua siihen oliko jo tuln varsinainen budjetti esi tys varsinaisessa budjettiesitysriihessä elvytyspakettia ja oliko kuten täällä ed

kuten monessa muussakin parlamentaarisessa työryhmässä päädyttiin hyvään lopputulokseen mutta kuten valitettavan monessa muussakin parlamentaarisessa työryhmässä tämän hallituksen aikana ei se esitys tule koskaan tähän saliin

tämä ajatus siitä että tällä hetkellä vahvasti näyttävät markkinat valtaavan alaa ja jos sitä pystytään tällä keinolla myöskin jonkun verran hillitsemään vaikka tuntuu että se ei välttämättä riitä niin enemmän olen huolissani tästä tulevaisuudesta siitä mallista johon me olemme tällä hetkellä menossa viime viikonlopun tietojen perusteella

tähän on syynä se että nykyinen maiden keskinäisriippuvuus globaalista taloudesta pitää meitä tiiviisti yhdessä

meillä on nyt neljä viisi esitystä kuten tämä vaalirahoituslaki mutta sen jälkeen kun on puolueiden kesken jostakin sovittu tulee hallituksen esitys jonain muunlaisena meille käsittelyyn ja näin kävi valitettavasti myös tässä

nyt kuitenkin on tilanne se että ollaan selkeästi myöhässä sillä silloin elvytyksestä ei hallitusohjelman eikä budjettiriihen aikana puhuttu sanaakaan vaan syyt olivat ihan muuta

sillä lailla olen pahoillani kun nämä asiat vaikuttavat monien vaalien yli eikä pitäisi olla niin että näissä tuijotetaan vain tämän tai seuraavan vaalikauden kohtaa vaan vaalijärjestelmää pitäisi muuttaa sen mukaan että olisi suuri konsensus jolla voitaisiin sitten edetä linjakkaasti yli useamman vaalikauden ettei joka vuosi väännettäisi tämmöisistä asioista

lähtökohta on ollut ja toivon että tulevaisuudessakin on palveluiden järjestämiselle joita järjestetään julkisin eli verovaroin eli kansalaisten rahoilla että se julkinen palveluntuottaja myös tuottaa ne palvelut ei vain maksa ja täydentää niitä palveluita sitten kolmannen sektorin tai yritysten osalta joiltakin pieniltä kohdilta mutta vastaa siis järjestämisestä ja tuottamisesta pääosin itse

yritysten tukemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja viime viikolla kun niistä keskusteltiin tässä salissa tiedettiin jo että ne ovat riittämättömiä

tämä viesti on tullut kaikilta niiltä tahoilta joita on muun muassa talousvaliokunnassa kuultu jotenka koko elinkeinoelämä on tässä samaa mieltä opposition kanssa

nyt meillä on odotettavissa jo helmikuussa seuraava lisäys myöskin näihin yritysten tukemisiin ja vientiluototuksiin

tämä on tässä kohtaa monen kunnan kohdalta jo rikkoutunut ja nyt kuulin myöskin että ensimmäinen sairaanhoitopiiri suunnittelee ulkoistavansa kokonaan omat toimintansa ja tämä ei ole kylläkään hyvä linja

meidän on nyt käynnistettävä erityisesti väylähankkeita ja muita julkisia investointeja jotka ovat jo hankelistalla valmiina ja joita on tällä hetkellä lykätty

suuri tavoite ainakin meillä sosialidemokraateilla on ollut saada sekä äänestäjän kannalta että ehdokkaana olevien osallistujien kannalta mahdollisimman selkeä järjestelmä johonka muun muassa kuuluu se että kaikki ääniuurnille menevät tietävät kuka on ketäkin rahoittanut

samalla tulisi kuntien puolella käynnistää huomattavasti enemmän peruskorjaus ja uudisrakennushankkeita

uuden sote mallin kohdalta palaamme varmaan tähän saliin moneen kertaan mutta toistan sen tässä jo tälläkin hetkellä että julkiset palvelut julkisesti rahoitetut palvelut tulevat sosialidemokraattien mielestä olemaan aina ne jotka ovat ensisijaiset ja ne ovat ne joilla siitä lähtökohdasta taataan kaikille tasavertainen kohtelu on se sitten suomessa missä tahansa se asuinpaikka tai kuinka suuret tai pienet ne tulot ovat

se tarkoittaa pankkisektorin läpikäymistä kriteereitä pankeille tuen saamiseksi muun muassa palkkioista tukimuodoista ja muun muassa osakkeita osuuksia valtionomistukseen

se on selkeä järjestelmä jotta meidän ei tarvitsisi seuraavaa kolmea vuotta vehdata näitä päivittäisissä uutisissa mitkä intressiryhmät ovat mitäkin tukeneet ja millä tavoitteilla ja omilla tahtomuksillaan

kotitalousvähennyksen käyttäminen on ollut hyvä alku ja hyvä lähtö mutta se olisi suunnattava huomattavasti nykyistä tarkemmin energiaremontteihin sekä nykyisen pelkän omakotitaloasumisen lisäksi myöskin asunto osakeyhtiöille

muistettava on että tässä annetaan suomesta takuita ervvlle joka on sitten se toimija joka lainoittaa pankkisektorin järjestelyrahastoa joka sitten tukee espanjalaisia pankkeja

toinen suuri tavoite on tietenkin ollut se mitenkä tuemme uusien ehdokkaiden osallistumista ja laajempaa tasa arvoa ehdokkaiden välillä

ja tähän tavoitteeseen tietenkin päästäisiin sillä että meillä olisi edes jonkunlaiset tavoitesummat mihin summaan asti vaalirahoitusta saa käyttää

kun nyt lähes totaalinen lainarahoituksen sulku on kohdannut kaikkia yrityksiä tulisi mielestäni näihin pankkien takuisiin liittää jatkorahoitusmalli tai pieni vetoomus että jos me tuemme pankkeja on pankkien jatkolainoitettava yrityksiä sekä kotitalouksia

tukeminen tehdään tiukassa valvonnassa josta vastaavat ekp imf ja eba

valitettavasti siis kumpaakaan näistä asioista hallitus ei halua kunnioittaa ei selkeyttä äänestäjille eikä tasa arvoa ehdokkaiden välille

näidenkin jälkeen neljässä osassa suunniteltu tukipaketti päätetään jokaisen osan kohdalta erikseen ovatko kaikki ehdot toteutuneet

ei tässä myöskään voi hirvittävästi hurrata puoluerahoituksen avoimuuden korruption ehkäisyn tai sidonnaisuuksien vähentämisen puolesta

osa pankeista pärjää nykyisellään osa tarvitsee pääomitusta ja voi saada sitä markkinoilta osa ei saa sitä markkinoilta ja siihen tarvitaan tukea ja osa pankeista tullaan ajamaan alas ja niiden lainat siirretään roskapankkiin

tämä esitys joka nyt hallitukselta tuli vaalirahoituksen osalta jättää näiden kaikkien osalta suuren aukon

vakuuksia on vaadittu tässä salissa edellisen hallituksen aikana sosialidemokraattien toimesta toisin kuin äsken yksi puhujista väitti jotain toista

nyt pikaisella aikataululla neuvotellut vakuudet kiitos valtiovarainministeri urpilaisen ovat takaamassa suomalaisten veronmaksajien rahoja

arvoisa herra puhemies

erityinen huoli on myöskin ollut jo nyt tähän mennessä kasvaneesta nuorisotyöttömyydestä ja se huoli ei tuntunut mitenkään välittyneen työministerille koska mitään erityisiä toimia siihen että edes yhteiskuntatakuu joka on tähän mennessä toiminut olisi sillä tasolla millä se on toiminut

muistan hyvin äskenkin viitattiin siihen puheeseen kuinka sanottiin että espanjan ja italian valtion tukeminen on mahdotonta näistä välineistä koska ne ovat liian suuria

mutta kun tietää mitkä ovat eri vaalipiirien käytännön euromäärät on aivan erilaista taistella pohjanmaalla tai helsingissä verrattuna ehkäpä kainuuseen tai kymenlaaksoon voisin sanoa että meidän kulmakunnalle onneksi

muistan kuinka talousvaliokunnassa kuuntelimme lähes ihaillen islantilaisten pankkien menestystä tai sitten irlannin hyvää taloudenhoitoa ja yritysten vahvaa asettautumista erityisesti rahoituspuolelta

valitettavasti en voi siihen uskoa eivätkä monet talousasiantuntijatkaan

siihen ei ole varaa

olemme tässä tilanteessa siitä syystä että euro säilyy

tähän meidän aloitteeseemme on myös kirjattu ne kohdat mistä summista tämä kyseinen vaalirahoitusilmoitus olisi tehtävä

tähän on listattu sanomalehti aikakausilehti ja ilmaisjakelulehti ilmoitukset radio ja televisiomainokset internetmainokset ja muut ulkomainokset ja muut jotka maksetaan oman vaalityöryhmän kautta

tällöin yhä edelleen tarvitaan lisääntyviä toimia pienituloisemmille kohdennetut veronkevennykset lapsilisän korottaminen jo ensimmäisestä lapsesta tarvitaan kotitalousvähennys perusvähennys kunnallisverotukseen ja muita toimenpiteitä jotka kohdistuvat suoraan perheille kuten myös palvelut jotenka tässä tapauksessa suomi tarvitsee pelastusrenkaan selvitäkseen tästä talouslamasta

tässä kohtaa kysehän ei ole euromaiden tai edes eurooppalaisten maiden aiheuttamista ongelmista vaan lähtökohtana on yhdysvaltojen asuntoluotoista ja ahneudesta lähtenyt finanssikriisi ja sen seurannaisvaikutukset

vaihtoehto on olla siis mukana

ainakin näiden osalta kuka tahansa jopa ulkopuolinen pystyy laskemaan laskiessaan millimetrejä mikä on se todellinen kustannus ja mikä on se ilmoitettu määrä

suomen taloudenhoito on tiukkaa ja sopimuksista pidetään kiinni

me olemme tukeneet jo tähän mennessä latviaa islantia unkaria

vihreät siis ovat tässä kohtaa pettäneet ainakin omat kannattajansa mutta myös monet oppositiopuolueet jättämällä tämän kohdan pois yksimielisestä työryhmän esityksestä

emme kannata yhteisvastuuta taloudessa mutta varmempaa ja tiukempaa yhteistyötä paremman ihmisten euroopan rakentamiseksi

sosialidemokraatteina emme siis ole luopumassa eurosta emme euroopan unionista mutta yhteisvastuuvelvoite toisten velkojen maksajana ei ole se keino millä meidän mielestämme euroopan talousaluetta tai edes suomen taloutta pelastetaan

täällä kuultu uhkailu suomen talouden romahtamisesta on aika rankkaa sillä sille on kuitenkin myös vaihtoehtoja

ja toisaalta teemme niin tai näin todellisuus on se vaikkapa irlannin kohdalta että heidän ostovoimansa vähenee mikä kohdistuu siis myöskin meidän vientiimme

mustajärvi pauli kiuru ja edustaja niinistö nyt on ristiriita siitä että se haluttu säästö oli varsin suuri ja nyt kun pyyntöjä tulee ympäri maailman ja kriisejä on niin nyt on kuitenkin lähdössä eri puolille joukkoja niin siviili kuin sotilaskriisinhallintaan ja toivottavasti näin pystytään tekemään

hyvähän on tietenkin että se on sisältynyt tähän sillä biokaasun ohjaaminen verkkoon samalla tavalla kuin sähkön saaminen verkkoon on tietenkin hyvin ajankohtaista samoin kuin varautuminen nestemäisen maakaasun tulemiseen vahvemmin suomalaiseenkin käyttöön ja näitten hallinnollisten asioiden ohjaaminen

puhuttiin kreikan tapauksen jälkeen ja sen aikana vahvasti rahoitus ja pankkijärjestelmän sekä valtion ja julkisten talouksien valvonnan tiukentamisesta ja sanktioista

miten tämä puolustusministerin mielestä on suhteessa siihen säästötavoitteeseen jonka olette asettanut kriisinhallinnalle nyt nämä pyynnöt ja ne lupaukset mitä on annettu

toisaalta myöskin luottamus erilaisten välineiden arvoon ja niiden vertailtavuuteen on varsin heikko kun tiedämme että kyseiset stressitestit päästivät irlannin pankeista kaikki läpi paitsi sen yhden joka oli jo siinä kohden otettu irlannin valtion huostaan

arvoisa puhemies

kun äsken kritisoitiin malleja niin minulle ei vielä ole selvinnyt kuinka paljon paremmin näissä maakunnallisissa malleissa kuin suurissa kunnissa ne palvelut sitten säilyisivät paremmin

kaikki muistamme ne myrskyt joiden jälkeen jopa reilut kaksi viikkoa oli sähkökatkoja pahimmissa tapauksissa ja korvausten saaminen näiden jälkeen ei ollut kaikkien osalta ihan yksinkertaista ja perusteluja ja muita jouduttiin hakemaan varsin kaukaa

ministereille on esitetty haastetta tästä aikataulusta ja se on totta että se on todella kireä kun samaan aikaan yritetään tehdä sekä rahoitukseen palveluihin että sitten rakenteeseen muutosta ja sosiaali ja terveystoimen järjestämiseen

ensimmäinen kuntakierros on menty ja kuntaliittohan on esittänyt ajatusta myöskin toisesta kuntakierroksesta syksylle ja jos ajatellaan että tämä koko hanke on kuntalähtöinen sitten niitten päätösten teon osalta niin miten ministeri suhtautuu tähän kuntaliiton ajatukseen kuulla kuntia toisen kerran ennen kuin varsinaisia esityksiä tehdään

kyllähän se on ihan totta että asiakashan ne aina maksaa

kun valtiovarainministeriön viestiä kuuli ajattelin että lainalle asetetaan nyt tiukkoja ehtoja

kun tiedämme kaikki että irlanti on veroparatiisi jossa yritysverot ovat alhaiset niin eihän se anna kuvaa vastuullisesta taloudesta jossa halutaan kerätä valtiolle tuloja ja maksaa sitten kaikki

mikä osuus sillä nyt jo on sähkölaskusta niitten verkkojen osalta on tietysti se kysymys josta varmaan meidän kaikkien sähköpostiin tulee palautetta kun ihmisten on vaikea ymmärtää että sähkö maksaa näin ja sitten siitä se verkko maksaa näin paljon ja kun sitä verkkoa on vähän hankalampi sitten jotenkin mieltää tai ajatella tai vaihtaa

sitä vastoin nyt on otettu käyttöön keinot joilla heikennetään yksittäisten ihmisten elämää alentamalla minimipalkkoja nostamalla eläkeikää heikentämällä sosiaaliturvaa kun vaihtoehto olisi ollut pankkien ja rahoituslaitosten vastuu

näin ollaan siis pelastamassa irlantia kyllä mutta oikeasti britannian saksan ranskan ja ruotsin pankkeja tietämättä edes pelastaako tämä koko euroopan talouden

siitä syystä oli mielestäni arvokasta että valiokunta halusi kirjoittaa tänne loppuun tiukan seurannan ja jos kohtuuttomia eroja tästä laista johtuen tulee niin siinä kohtaa valtioneuvosto tuo tarvittavat esitykset eduskuntaan tai tekee sääntelyä muulla tavoin jotta nämä eri alueilla sääolosuhteista maastoasioista tai lähtökohdista erilaisista verkoista johtuvat erot sitten saadaan edes inhimillisesti tasattua

kun me tiedämme mikä on se kokonaissumma meidän ervvn elikkä vakausvälineen osalta meillä ei ole varaa näiden kaikkien maiden pelastamiseen

tästä syystä kannatan ed

valiokuntakäsittelyn aikana tehtiin monia monia muutoksia osa aika lailla teknisiä mutta kun katsoo tuota nippua niin harvemmin olen ollut valiokunnassa jossa on tehty kymmeniä pykälämuutoksia ja täytyy miettiä missäpäin niitä lakeja kirjoitetaan vaikka paketti kokonaisuudessaankin oli aika iso

tärkeintä oli tietenkin se että kun tästä julkisuudessa kulki aika villejäkin huhuja että kaikki sähköjohdot on kaapeloitava ja yhtiöt menevät konkurssiin ja ihmisten sähkölaskut moninkertaistuvat niin näitä pelkoja on voitu hälventää sillä että tietenkään tässä ei ollut kaapelointipakkoa alun perinkään vaan aina on mahdollista tehdä muin ratkaisuin on se sitten laittamalla johtoja tienvarteen tekemällä suurempia johtokäytäviä tai tekemällä näitä katkaisumahdollisuuksia tai lisäämällä varavoimaa tai monta monta muuta erilaista versiota millä sitä säävarmuutta voidaan parantaa

kun sosiaalinen oikeudenmukaisuus on hallituksen tavoite niin miksi sitten on voitu kirjoittaa tänne että kotitalouksien määrä jotka elävät toimeentulotuella lisääntyy

yleensä varmaan kyseessä ovat jotkut kesämökit jotka eivät siis kuulu nyt tämän lain näiden tuntimäärien pariin

eikö olisi ollut paljon järkevämpää lisätä ei tätä viimesijaista tukea vaan näitä peruspäivärahoja tai työmarkkinatukea tai asumistukia jolloinka huomattavasti inhimillisemmin keinoin saataisiin näitä perheitä autettua

tämä laskutusjärjestelmä josta on tänään keskusteltu oli kyllä tasapainoilua sillä haluan myös ajatella että jos meillä on pienituloisia ihmisiä niin ne kohtuuttomat laskut sähkölämmitteisissä taloissa keskellä kovaa pakkastalvea ovat kyllä mahdollisesti moninkertaisesti vaikkapa jonkun työttömän tai pienen eläkeläisen koko kuukauden tulot

siitä syystä mielestäni on hyvä että tähän on tehty joustavaa mallia siitä että toisaalta voidaan seurata sitä omaa energiankulutusta ja energiatehokkuutta niin että niistä saadaan tietoa ja sitä voi säädellä mutta toisaalta on se mahdollisuus myöskin siihen tasalaskutukseen

kiistellystä kantaverkkomääritelmästä ehkä vain lyhyesti totean että ymmärsin asiantuntijoilta että tärkeätä oli että se saatiin määriteltyä että siihen tuli jonkunlainen tahtotila

ja yhä edelleen toistan tässä lopuksi että pääasia on niin meidän yritysten toimivuudelle kuin ihmisten turvallisuudelle se että meillä sähköt toimivat mahdollisimman varmasti sillä ilman niitä tässä yhteiskunnassa on vähän turhan vaikea elellä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

ehkä kysymys tältä osuudelta

kun näitä kumpaakaan ei tullut niin ne mantrat toistuivat uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen me jouduimme korjaamaan että näin ei ole esitetty vaan me olemme aina ajatelleet että verot maksetaan veronmaksukyvyn mukaan ja siitä syystä tässä esityksessä sekä palkansaajille että eläkkeensaajille tulee hyvää niille joilla on pienimmät tulot

ja kysymys tähän

kun teollisuudelle ei lisärasitteita haluta antaa mikä on hieno päätös niin kehyksessä kuin nyt niin voidaanko sitten pikaisesti saada myöskin fennovoiman käsittely tänne eduskuntaan että teollisuudelle tulisi sitten hyvää kun kerran teollisuus on itse vahvasti mukana tässä yhtiössä

mutta sitä vastoin veronmaksukyvyn mukaan voidaan solidaarisuusveroa pääomaveroa osinkoverotusta miljoonaperintöjä verottaa entistä enemmän

kun on kysytty ihmisiltä mitä mieltä he ovat veropohjan laajentamisesta niin vastaus on aika lailla positiivinen siitä syystä että ihmiset myös ajattelevat että monia semmoisia paikkoja vaikkapa finanssisektori pääomasektori joita tällä hetkellä verotetaan aika vähän ja tuskin ollenkaan voidaan verottaa lisää ja saada näin lisää veropohjaa jolla voidaan sitten hyvinvointipalvelua kaikille ihmiselle tässä maassa tarjota jotenka tähän on kansalaisten vahva tuki

sen lisäksi infrahankkeista jotka ovat aina elvyttäviä pitää valtion pitää huolta samaten kuin meillä on koko suomessa niin kouluja päiväkoteja kuin muitakin julkisia kiinteistöjä joiden remontoiminen on tarpeellista niitten ihmisten vuoksi niitten palveluiden vuoksi mutta myöskin työllistämisen vuoksi

arvoisa puhemies

meitä on syytetty tässä päivän aikana myöskin siitä että on kertaluontoisia tuloja

tässä ministeri perusteli näitä yhtiöiden priorisointeja ja ainoa minkä kuulin oli että nämä kaksi yhtiötä ovat osakkuusyhtiöitä

me olemme päättäneet että nyt väliaikaisesti kerran voidaan ottaa sitralta finnfundilta suomen pankilta niin että saadaan työllisyyttä ja satsauksia tehtyä näillä rahoilla

ei koskaan toivottavasti kukaan ajattele että suomi perustaa omat työpaikkansa halpatyövoimalle tai kaksille työmarkkinoille

arvoisa herra puhemies

ympäristölaki on pitkän valmistelun jälkeen ollut käsiteltävänä eduskunnassa ja täytyy myöntää että aikamoisella rutistuksella useamman valiokunnan käsittelyn jälkeen siihen on saatu hyviä muutoksia

sen takia peruskoulutus ammattikorkeakoulutus ja yliopistot ovat se meidän kruununjalokivi josta on pidettävä kiinni

osaltani ehkä kommentoin talousvaliokunnan näkökulmasta sekä teollisuuden puolelta johonka direktiivimuutoksen kautta tulee lisäyksiä tähän lakiin ja sitten toisaalta turvepykälän osalta energianäkökulmasta

tästä bat direktiivistä jonka soveltaminen suomalaiseen lainsäädäntöön on jo myöhässä pahasti

sitten me olemme satsanneet kuitenkin tässä omassa ohjelmassa vielä aika paljon ihan yrittäjyysohjelman osalta mutta myöskin ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottamiseen työeläkemaksujen alennukseen

tietenkin on hyvä periaate että uusin teknologia täytyy ottaa käyttöön silloin kun tehdään uudistuksia mutta pientä säätöä

sitten on meille satamakaupungissa oleville hyvä ajatus ja idea väylämaksujen alennukseen siitä syystä että meillä on ollut rikkidirektiivi siitä syystä että meillä metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden suuret liikkeet ovat yhä edelleen kaikki saarivaltion elikkä sataman päässä ja siitä syystä että meillä venäjän ja muitten satamat kasvavat ja meidän täytyy kilpailla niitä vasten

äsken valiokunnan puheenjohtaja kertoi että meillä on nyt jo tiedossa joitakin toimialoja joilla on ongelmia tämän neljän vuoden määräajan osalta muun muassa öljyntuotanto mutta varmaan monia ehkäpä joitakin muitakin toimialoja

meillä työttömyyden valitettavat numerot ovat yhä edelleen liian suuret niin kuin ministeri totesi ja tärkeätähän silloin kun aktivoidaan on se taso millä tätä tehdään